rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan energiatehokkaaksi siten että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi

tampereen kauppakamarin ja aamulehden viime keväänä tekemässä kyselyssä vain kolmannes vastanneista yrittäjistä ja yrityksistä uskoo kehysriihessä tehdyn veroratkaisun parantavan työllisyyttä

arvoisa puhemies

viimeinen momentti sitten edelleen että ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista rakennuksen korjaus ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä

vastaava työnjohtaja on lakiin perustuva valvoja rakennuttajan kautta tilaajan asettama ja se ei perustu suoraan lakiin

miksi otin tämän kohdan käsittelyyn se johtui nimenomaan siitä että tämä lakimuutos koskee kaava alueella tapahtuvia poikkeuksia eikä sillä ole mitään merkitystä haja asutusalueiden rakentamisessa

kun edustaja sarkomaa totesi että kunnissakin näitä ongelmia on niin siellähän yleensä tämä valvoja on monesti unohdettu

mitä tällä sitten enemmän tarkoitan niin tässä esitetään valtaa ympäristöministeriölle ja kuten korhonen totesi ympäristövaliokunta on sitä mieltä että se valta olisi maan hallituksella

ja kun totesin että hiilijalanjälki on kaupungissa suurempi niin siihen löytyy aika monta perustetta mutta en lähde niitä erikseen käsittelemään nyt

strategia varmaan sisältää kaiken oleellisen hallituksen mielestä mutta asioiden painotuksella on kuitenkin suuri merkitys

kuten täällä on tullut esille hallituksen linjaukset näkyvät tässä energia ja ilmastostrategiassa ja poikkeavat voimakkaasti monen kansanedustajan kuten kansalaistenkin yleisestä mielipiteestä koskien muun muassa turvetta ja pienimuotoista bioenergiatuotantoa

eli ministeriössä virkamiehet ovat toimineet poliittisen paineen alaisena miettiessään muuntokertoimia ministereiden tai kansanedustajien ohjeiden mukaan

kuten tiedämme poliittiset päätökset eivät toteudu pitkän tähtäimen suunnitelmissa koska voimasuhteiden muuttuessa poliittinen ohjaus tapahtuu nykyään neljän vuoden välein

ja sen me tiedämme että ydinvoima on kuitenkin vain väliaikainen ratkaisu kestävää kehitystä kohti tulevaisuudessa on muun muassa fuusioenergiaa

viime viikolla elinkeinoelämän keskusliiton tekemän yrityskyselyn mukaan työllistämisen esteitä ovat korkeat välilliset työvoimakustannukset ja työllistämisen aiheuttama hallinnollinen taakka

toistaiseksi kuitenkaan ei ole muuta vaihtoehtoa koska muun muassa vihreät vastustavat kaikkia nykyisiä energiamuotoja ei mikään kelpaa no ehkä kivihiili

tämä on siinä mielessä mielenkiintoista että olisi saatava selville paremmin nämä poliittiset ohjaajat ovatko ne siellä vasemmalla vai oikealla

lisäksi yli puolet kyselyyn vastanneista piti nuorten työllistämiseen tarkoitettujen tukien hakemista vaikeana ja byrokraattisena

keksinnöt ovat vieneet yhteiskuntaa aina eteenpäin ja sitä kautta ihmiskunta on hyötynyt mutta ihmiskunnan kasvu ja kulutuksen kasvu on kaiken tämän kompensoinut

en minä mitään kivihiiltä ja selittelyä kaipaa minä kaipaan sitovia kestävän kehityksen päätöksiä globaalisti

c niin sen kanssa täysin identtisen sähkölämmitteisen talon luokaksi tulee muotokertoimista johtuen e vaikka talon energiankulutus on täysin sama

korjaus tasoittaisi eroja jotka eri yritysmuotojen välille ovat syntyneet kun hallitus on korottanut pääomaveroa mutta alentanut vain yhteisöveroa osakeyhtiöiltä

halutaanko lakiesityksessä osoittaa että ulkomaalaisella öljyllä lämpiävä talo on meille suomalaisille kaksi luokkaa parempi vaihtoehto kuin sen kanssa identtinen kotimaisella energialla lämpiävä sähkölämmitteinen talo

arvoisa puhemies

muutos auttaisi nimenomaan pieniä palvelu käsityö ja pienteollisuusyrityksiä sekä yksinyrittäjiä jotka työllistävät ihmisiä tässä maassa

kuten täällä reijonenkin totesi tavoitteesta ollaan voimakkaasti jäljessä ja yhtään edullista vuokra asuntoa ei ole vieläkään rakennettu

tätä rintamaveteraanien osoitetietojen saantiongelmaa on pyöritetty vuosikaudet kelassa ministeriössä valtiokonttorissa ja kunnissa ilman minkäänlaista konkreettista parannusta

miten aiotte selvitä tästä tilanteesta jatkossa että uskottavuus säilyy suomalaisessa yhteiskunnassa

runsaat kaksi vuotta olen seurannut tätä edustajajoukkoa ja voin sanoa että vain kourallinen on tästä porukasta yrittäjän asialla

kelan palveluosaston toimistopalvelupäällikkö niina kasurinen vastasi kirjoitukseeni ja antoi ymmärtää että viranomaiset eivät tätä ongelmaa aio ratkaista

arvoisa puhemies

kuten valiokunnan puheenjohtaja korhonen jo totesi tämän lain tavoitteena on edistää laajarunkoisten hallimaisten rakennusten rakenteellista turvallisuutta säätämällä laki olemassa olevien laajarunkoisten rakennusten turvallisuuden arvioinnista

sortumisen syitä ovat onnettomuustutkintakeskuksen mukaan olleet sekä suunnittelusta että toteutuksesta johtuneet rakenteelliset virheet ja puutteet ja niin edelleen

ennen maankäyttö ja rakennuslakiahan niin sanotussa vanhassa rakennuslaissa vastuu rakentamisesta oli siihen aikaan rakennusvalvontaviraomaisilla ja tietenkin suunnittelijoilla ja vastaavalla työnjohtajalla ja heidät voitiin asettaa syytteeseen virheistään

kun nyt ollaan siirtämässä omistajalle velvollisuus seurata rakennusten sortumavaaraa tilanteessa jota ei voida silmämääräisesti todeta niin kyllä mielestäni liikutaan hämärän rajamailla

näenkin että maankäyttö ja rakennuslain kokonaisvaltainen uudistus tarvitaan ennen kuin nämä asiat saadaan lopullisesti järjestykseen

tällä asiaa nyt ei kuitenkaan lopullisesti ratkaista mutta tämä on hyväksyttävä tässä vaiheessa kuitenkin koska sortumisia on tapahtunut

monenlaisia kustannusarvioita ja suunnitelmia tehneenä totean että arvio on pahasti pielessä ja voimakkaasti yläkanttiin mutta kilpailu pitäköön huolen siitä että kustannukset tulevat olemaan maltillisella tasolla

edustaja tuupaisen tekemä esitys että tämä perussuomalaisten jättämä vastalause otetaan tämän käsittelyn pohjaksi on sen verran hyvä esitys että kannatan tuupaisen tekemää ehdotusta

koska lain tavoitteena on kuitenkin henkilövahinkojen ja taloudellisten vahinkojen välttäminen ja nämä voivat mahdollisessa sortumistilanteessa olla huomattavat ihmishenkien osalta korvaamattomat siksi tällä lailla on mentävä eteenpäin tässä vaiheessa

tämä vaalipiirijako jota nyt ehdotetaan tähtää tietenkin poliittisten voimasuhteiden uudelleenjärjestelyihin kyseisellä vaalipiirialueella

kuitenkin samalla kertaa olisi ollut ajankohtaista ja tarpeellista arvioida ja tarkastella muun muassa satakunnan vaalipiirin joko suurentamista jakamista tai yhdistämistä naapurimaakuntiin joko pirkanmaahan taikka varsinais suomen vaalipiiriin

eli asiassa oli siis poliittista latausta

en näe tarpeelliseksi että tämän esityksen pohjalta asiaa valmistellaan vaan näkisin että palataan koko maata tasapuolisesti kohtelevaan vaalipiirijakoon ihan uudelta pohjalta

nyt ei ole tilapäisestä notkahduksesta kysymys kuten pääministerikin on todennut ja elvyttämällä emme tätä maan tilannetta saa enää tasapainoon ja normitalkoistahan on nyt puhuttu jo kolme vuotta mutta teot ovat olleet aivan muuta

kilpailukyvyn palauttamiseksi vaihtoehdot ovat vähissä kun olemme tässä vahvassa eurossa mutta nämä normitalkoot on yksi keino ja otan tässä nyt yhden esimerkin kun tässä sipiläkin niitä konkreettisia vaihtoehtoja haki

se on suuri poliittinen asia ja siinä on pakko kysyä ovatko vihreät jälleen asialla koska tämmöinen öljylämmitteinen talo saa e luvussa kaksi luokkaa paremman arvon kuin sähkölämmitteinen talo

teille ei käy ydinvoima ei vesivoima ei tuulivoima ei turvevoima ei kivihiili ei kaasu mutta tämä tuontiöljy käy ja se antaa kaksi luokkaa paremman energiatehokkuusluokan kuin sähkölämmitteinen talo

sitä ei pystytä millään perustelemaan koska suurin osa taloista lämpiää öljyllä enemmän kuin sähköllä

arvoisa puhemies

kuten hyvin tiedämme hallituksen esitys koskee rakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksymistä silloin kun tuote ei kuulu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai tuotteelle ei ole eurooppalaista teknistä arviointia eli tuotteessa ei voida käyttää ce merkintää

valiokunta toteaa lausunnossaan että eun rakennustuoteasetusta ei panna lainsäädännössä täytäntöön direktiivien tapaan vaan koska kysymyksessä on eun asetus se tulee suoraan sovellettavaksi

suuri asia tässä on ce merkinnän vaikutus pienyrittäjiin sahateollisuudessa pienyrittäjiin jotka eivät suinkaan asu kehä kolmosen sisällä

toisin sanoen kustannukset maksavat yksityiset kotitaloudet sekä asunto osakeyhtiöiden osakkaat ja myöskin vuokralaiset korkeampina vuokrina

ensimmäisessä vaiheessa tämä kaikki kuitenkin vaikuttaa pienyrittäjän toimeentuloon samalla kun kuormaa lisätään myös arvonlisäveron korotuksella

yrittäjänä voin rehellisesti sanoa teille että menee vuosia ennen kuin tällaiset korotuspaineet saadaan kokonaisuudessaan siirrettyä tuotteisiin ja siinä sitä jo miestä kylmenee